mihin toimenpiteisiin on jo valtionhallinnon osalta nyt ryhdytty tämän akuutin tilanteen pehmentämiseksi ja kukaties ratkaisemiseksi ja mitkä ovat tulevaisuudessa ne valtiovallan toimenpiteet koko toimialan suhteen joitten avulla omalta osaltaan varmistetaan ihmisten ja metsätoimialan pärjäämistä ja pysymistä suomessa

oikeastaan tämä ei ole kysymys vaan niin kuin ajattelunaihetta siihen että kun puhutaan äkillisen rakennemuutoksen alueesta niin sehän ei asiallisesti ottaen pidä paikkaansa

mitä ajatuksia työministerillä on siihen että tätä muutosturvaa pystytään parantamaan sen kestoa ja niitä keinoja myöskin lisäämään sinne jotta se ihmisten tulevaisuus olisi hieman turvatumpaa tässä koko ajan myllertävässä maailmassa

arvoisa puhemies

ymmärrykseni mukaan saattaa olla että minun ymmärryksessäni on vikaa mutta kyllä minun täytyy edustaja tolppaselle todeta se että ei täällä nyt kivihiilen puolesta hirveitä puheita tänä päivänä ole pidetty

arvoisa puhemies

perussuomalaiset näyttävät hakevan kuntauudistusvälikysymyksellä helppoja erittäinkin helppoja irtopisteitä kuntavaaleihin

näissä toistuvissa välikysymyksissä tuntuu jo olevan melkoista vauhtisokeutta sillä kyllähän ne lähes pelkkää poliittista retoriikkaa ovat

väestön huoltosuhteen muutos ja asutuksen keskittyminen asettavat kunnat jo lähitulevaisuudessa aivan erilaisten ja uusien haasteiden eteen

sosialidemokraattien mielestä vain riittävän vahvat ja elinvoimaiset kunnat pystyvät vastaamaan tähän haasteeseen siten että kaikki suomalaiset ovat asuinpaikastaan riippumatta yhdenvertaisessa asemassa kuntien järjestämien palveluiden suhteen

minun mielestäni lisäksi tänä päivänä on erinomaisen hyvin myöskin tässä salissa puhuttu näennäisyrittäjyydestä ja hallituksella siihen erinäköisiä toimia ja selvityksiä tällä hetkellä on menossa

näille lähipalveluille pitää jos se vain vähänkin on mahdollista määrittää tarkat kriteerit jotta pystytään myös mittaamaan että ne ovat tasapuolisesti kaikkien käytettävissä

kun tuolta kaakkoisen suomen kulmalta olen ja siellä aion myöskin pysyä niin hallitusohjelman mukaisesti tätä suomen venäjän politiikan koordinaatiota vahvistetaan ja tätä varten on perustettu erillinen venäjä ministerityöryhmä

täällä on todettu että oppositiolla on ollut tilaisuus osallistua kuntauudistuksen valmisteluun useissa eri yhteyksissä

äärimmäisen hyvä ja tarpeeseen tuleva asia koska se venäjä kaiken kaikkiaan puhutaan sitten pohjoisen venäjän alueesta tai sitten pietari alueesta on meille kaikille suuri mahdollisuus

haluan tässä yhteydessä vielä painottaa sitä että kuntauudistuksen avainasemassa ovat kunnat itse

sosialidemokraatit eivät ole pakkoliitosten kannalla vaan luotamme siihen että kunnilla ja demokraattisesti valituilla valtuustoilla on paras asiantuntemus asioidensa järjestämisessä

hallitusohjelman erittäin kunnianhimoinen tavoite

ihan yhden pienen asian haluan siitä nostaa esille eli työvoimakoulutuksen on mielestäni entistä enemmän vastattava yritysten ajankohtaisiin osaamis ja koulutustarpeisiin

arvoisa puhemies

oppositiokin voisi perusteettoman kritiikin sijasta kääriä hihat ja lähteä yhdessä kehittämään suomeen entistä parempia kuntia

paljon esillä ollut nuorten alta kaksivitosten työ koulutus harjoittelupaikka tai kuntoutuspaikka ja tietenkin ensisijaisesti aina se työpaikka ovat äärimmäisen hyviä asioita ja niitä pitää viedä mahdollisimman lujaa vauhtia eteenpäin

hallituksen linjaamat painopistealueet julkisen talouden vakauttaminen sen ohella köyhyyden eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen sekä kestävä talouskasvu ja työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen ovat kaikki todella tärkeitä asioita

sitten siellä tarvitaan tämän haluan nostaa erikseen yksilöllistä ohjausta koska se yksilöllisellä ohjauksella saatava lopputulema on se kaikkein paras

se vaatii paljon panostuksia mutta mielestäni se että ihmiset saavat mahdollisimman yksilöllistä palvelua tältäkin osin on kaiken kaikkiaan se tie joka johtaa hyvään lopputulemaan

tärkeätä on sen lisäksi muun muassa jatkaa kunta ja palvelurakenneuudistuksen toteuttamista jotta kunnat pystyvät varmistamaan kansalaisille peruspalveluohjelman mukaiset palvelut

muutamia asioita

työllisyys ja nuorten syrjäytymisen vähentäminen

myöskin sieltä omalta kotikulmaltani eli imatralta löytyy työn vuoksi ja sen organisaation henkilökunta on äärimmäisen kovataitoista ja varmasti pystyy sitten auttamaan jos siihen kuntakokeiluun päästään keväällä

työttömien yhdistysten toiminta on tosi tärkeätä ja sitten tämä miljoonan lisäys tähän momentille on tervetullut

arvoisa puhemies

rajaliikenne on varsinkin kaakkoisessa suomessa erittäin kovassa kasvussa

työllisyyden parantamiseen ja työurien pidentämiseen sekä alku että loppupäästä nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn opintoaikojen tiivistämiseen sekä rakenteellisen työttömyyden purkamiseen ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan parempaan kohdentamiseen päästään suuntaamalla myös koulutusta oikein

arvoisa puhemies

kielioppi on äärimmäisen tärkeää varsinkin henkilökohtaisesti kun minä en ole koskaan siitä oikein mitään osannut mutta sen kieliopin kyllä kerkeää oppia kunhan saa sellaisen kielitaidon että sillä työelämässä pärjää

sen verran haluan sanoa kun edustaja tolppanen nosti esille tämän eläkeiän nostamisen että eläköitymisiän nostamisesta on kyllä kysymys eli työurien pidentämisestä kaiken kaikkiaan

haluan nostaa yhden asian esille näistä ohjelmista

nykyiset raja asemien tilat sekä henkilöstö ovat käyneet riittämättömiksi rajanylitysten kasvaessa kaksinumeroisilla luvuilla joka vuosi

tämä koskee myöskin vajaakuntoisia ja vammaisia mikä on todella tärkeä asia

takanahan tässä asiassa on kaiken kaikkiaan se että niin transito kuin matkailuliikenne kasvaa todella kovaa vauhtia ja kyllä sen matkailu ja transitoliikenteen mukana myöskin meille tärkeää lisäarvoa eli rahaa tänne suomenmaahan tulee

kyllä yhteiskuntatakuun ja sen ohessa toteutettavan koulutustakuun avulla voidaan saavuttaa työllisyysasteen nostamisen lisäksi merkittäviä säästöjä sillä mikäli nuorten syrjäytymistä pystytään vähentämään niin totta kai yhteiskunnalle sieltä tulee säästöä

tarvetta niin tullin rajavartioston kuin poliisinkin resurssien lisäämiselle varsinkin tuolla kaakkoisessa suomessa totta totisesti on

sitran tapaista toimijaa suomessa tarvitaan jotta niitä uusia aitoon kysyntään perustuvia työpaikkoja tänne pystymään sitran osalta myöskin luomaan

kyllä tämä uuden kaivosklusterin nostaminen ja nouseminen on suomelle tulevaisuudessa erittäin tärkeätä

sinne pitää kyllä valtion mennä sitten myöskin matkaan mukaan näihin pääasiassa ulkolaisten omistamiin valtauksiin kun ne lähtevät kaivoksina sitten liikkeelle

väyläratkaisut mitä nyt on tehty ja päätetty minun mielestäni eivät todellakaan ole mitään siltarumpupolitiikkaa vaan ne ovat valtakunnallisia hankkeita

devalvaatiosta tänä päivänä on puhuttu monella suulla

devalvaatio on palkansaajalle aina huono vaihtoehto on se sitten sisäistä tai niin sanottua ulkoista devalvaatiota

arvoisa puhemies

ainoastaan työstä syntyy hyvinvointi ja kyllä tämä talouskasvun olemattomuus tällä hetkellä on se suurin iso ongelma josta sitten kumpuavat ne kaikki pienemmät ongelmat joita tänäkin päivänä tässä salissa on ansiokkaasti käyty läpi sekä opposition että hallituspuolueitten toimesta

arvoisa puhemies

edustaja pekkarinen talousvaliokunnan puheenjohtajana kuvasi äärimmäisen hyvin tämän hallituksen lakiesityksen ja en lähde toistamaan sitä

yhden asian haluan tästä sanoa

kun puhuin tuosta että talouskasvu ja homma ei toimi niin meidän tavarat tuolla euroopassa joka on yksi päämarkkinoita kun eurooppa on kuralla eivät sitten myöskään käy kaupaksi

tällä muutoksellahan kaiken kaikkiaan tuetaan lähinnä kaikkein suurimpia vientihankkeita ja talousvaliokunta edelleen yksimielisenä haluaa erityisesti painottaa sitä että näitten pienten ja keskisuurten yritysten vientiponnisteluja pitää tukea yhtäläisesti

tänään on todettu moneen kertaan että kasvuhaluisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä ei ole ja kyllähän jos tätä kautta pystytään myöskin löytämään heille tukea ja rahaa se rahoitusongelma on tänään todettu ainakin kymmeneen kertaan tässäkin salissa ilman muuta tähän suuntaan pitää edetä

arvoisa puhemies

ensiksikin haluan todeta sen että talousvaliokunta käsitellessään tätä asiaa oli kovasti paljon huolellinen ja myöskin sitten yksituumainen yksimielinen mietintö on kyseessä

tämän mietinnön kantavana voimana on se että pitää pystyä luomaan uutta liiketoimintaa kestävällä tavalla

arvoisa puhemies

muutama sana rajavartiolaitoksesta ja sen tulevista tarpeista

lopetan siihen eli teollisen työn ja palvelualojen työpaikkojen luominen myöskin uusille toimialoille olkoon se vaikka sitten sitä cleantechiä on äärimmäisen tärkeää

tällä hetkellä enemmistö suomen kunnista ei kuitenkaan tuota pääosaa palveluistaan itse vaan kuntien yhdessä omistamissa kuntayhtymissä

esimerkiksi toisen asteen koulutus ammattikorkeakoulutus ja sairaanhoito ovat niin sanotusti ulkoistettu kuntayhtymiin jotka jossakin tilanteessa ja tapauksessa lähettävät käytännössä haluamansa suuruisen laskun kunnille

tällä hetkellä yrityksiä siihen suuntaan että luvitusta yksinkertaistetaan nimenomaan ympäristölupien osalta ja muittenkin on menossa

niitten rajanylityspaikkojen infra on jäänyt jälkeen nykyisestä tarpeesta ja sitten näistä itärajan asemista kuusi on vielä uudistettava tämän kehyskauden aikana ja helsinki vantaan lentoasemalla on myöskin lisättävä rajatarkastajia

toivon että ne saavat todella paljon vauhtia että tänne suomeen jo sen luvituksen nopeuden kautta saadaan syntymään uusia työpaikkoja

tätä taustaa vasten kuntalaisten valitsema ylintä päätösvaltaa käyttävä kunnanvaltuusto tai kaupunginvaltuusto on melkein voisi sanoa pelkkä vitsi

seudullisen yhdyskuntasuunnittelun eli asumisen liikenteen ja palveluiden suunnittelun puute on johtanut ja johtaa siihen että keskuskaupunkeihin muuttaa kehyskuntien eläkeläisiä ja opiskelijoita sekä myöskin maahanmuuttajia kun taas kehyskuntiin muuttavat hyvätuloiset lapsiperheet jotka yleensä kuitenkin käyvät töissä keskuskaupungissa tai keskuskunnassa

valiokunta ihan oikein toteaa että tämän kasvavan rajaliikenteen vaikutuksia ei millään pystytä hoitamaan ja hallitsemaan ilman pysyvää lisärahoitusta

ongelmallista sosiaalitukijärjestelmän varassa elävien keskittyminen keskuskaupunkeihin on siksi että me maksamme verot sinne missä asumme emme sinne missä käymme töissä

erinomainen asia onkin että seuraavassa kehysriihessä on tarkoitus tarkastella rajavartiolaitoksen määrärahatarpeita uudelleen

kasvukeskukset saavat maahanmuuttajat opiskelijat työttömät ja syrjäytyneet kun naapurikunnat käärivät hyvätuloiset järviensä rannoille

lisälöylyä tähän lisää se että kehyskunta säätää veroäyrinsä niin että kasvukeskuksen kilpailukyky voi heiketä ja heikkenee

toivon arvon kollegat että on niin että kehysriihessä nämä lisämäärärahatarpeet pystytään huomioimaan

tällainen eriarvoistava kuntarakenne on eheän yhteiskunnan pahin vihollinen

edellä mainituista syistä muun muassa noista syistä pidän kunta ja palvelurakenneuudistuksen loppuun saattamista välttämättömänä ilman pakkoa

arvoisa puhemies

tämän lakialoitteen pääasiallinen sisältö on korjata työttömyysturvalakiin jäänyt teknisluonteinen aukko joka mahdollistaa sen että tietyissä elämäntilanteissa työttömäksi jäävä lomautettuna oleva työntekijä jää täysin vaille minkäänlaisia työttömyysetuuksia pahimmillaan useaksi kuukaudeksi

heillä on paras asiantuntemus omasta alueestaan ja parhaat tiedot ja taidot seutunsa kuntakentän ongelmien ratkomiseen

tämä uudistus koskee koko maata ja kaikkia meitä suomalaisia kaikkia kuntalaisia

näin suuressa uudistuksessa tarvitaan kaikkia muuten on vaarana käydä niin että osa kansalaisista kokee uudistuksen etujensa vastaiseksi vaikka se tehdään päinvastoin heidän etujensa takia

pykälän mukaan työntekijällä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen siltä ajalta jolta hänellä on oikeus saada työnantajalta lain tai työ tai virkaehtosopimuksen taikka työsopimuksen mukaista irtisanomisajan palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta

arvoisa puhemies

peilaan tätä vähän tax free kaupan kehittymisen myötä

palkkaturva on suomessa lakisääteinen järjestelmä joka takaa työntekijälle palkan ja muut työsuhteeseen perustuvat saatavat tilanteessa jossa työnantaja on menettänyt maksukykynsä

työnantajan maksukyvyttömyyden takia tämän irtisanomisajan palkan maksu takkuilee

samaan aikaan palkkaturvan käsittelyajat ovat kohtuuttoman pitkiä

ehdotankin lakia muutettavan seuraavanlaisesti

eli keskusteluun on päätettävä asia lähetetään sosiaali ja terveysvalion

arvoisa puhemies

se on pitkän kehityksen tulos

ne eivät välttämättä ole muodostuneet palkansaajan tai työntekijän kannalta ystävällisemmiksi eli siellä on näitä esille tulleita pitkiä työvuoroja epäsäännöllisyyttä matkatyötä ja kaikkien tuntema kolmivuorotyö

suojelun kannalta työaikalaki on tärkeä laki mutta siitä huolimatta tämä esitys työturvallisuuslain muuttamisesta kattaa sen laajemmin

sekä tämän työntekijän suojan että jaksamisen kannalta on todella tärkeätä selvittää ja arvioida sitä työn rasittavuutta myöskin tämän työajan kannalta ja nykyistä laajemmin

tämä on yksi niistä pienistä askelista joilla työuria siellä keskellä ja miksei siellä loppupäässäkin pystytään jatkamaan

mutta sen edellytyksenä että ne työurat pitenevät on se että nämä saadaan siellä työpaikoilla käyttöön koska pelkästään hallinnolliset päätökset eivät niitä työ uria siellä jatka

myöskin olen huolissani siitä että eritoten pienissä työnantajissa on valitettavasti sellaista että he eivät osaa työterveyshuoltoa käyttää tehokkaasti sen työpaikan kehittämisen osalta

arvoisa puhemies

tämän esityksen tavoitteet toteuttaa euroopan unionin oikeutta ovat kannatettavia

ehdotettu prosenttiperusteinen lomapalkan käyttöä koskeva säännös merkitsee nykytilanteeseen nähden merkittäviä lomaetujen parannuksia sellaisissa tapauksissa kun kokoaikaisena työskennellyt työntekijä on siirtynyt osa aikaiseksi ennen sen loman alkua

koska juuri naiset käyttävät miehiä enemmän muun muassa osittaista hoitovapaata säännösmuutos parantaisi erityisesti naisten asemaa työmarkkinoilla

erinomainen lähtökohta on kun koko kuntauudistus valmistellaan ja toteutetaan kuntalähtöisesti ja kuntia tarkalla korvalla kuunnellen kuten nyt ollaan myöskin tekemässä

kuntauudistuksen lähtökohtana pitää olla aina se että yhdenvertaiset julkiset palvelut taataan kaikille kansalaisille

jos synnytyksestä sairaudesta tai tapaturmasta johtuva työkyvyttömyys alkaa vuosiloman tai sen osan aikana ja jatkuu yhtäjaksoisesti yli seitsemän kalenteripäivää tämän ajan ylittävää osaa samalle vuosilomajaksolle ajoittuvasta työkyvyttömyysajasta ei pidetä vuosilomana

työssäkäyntialue tai muu toiminnallinen kokonaisuus pitää olla ohjenuorana myöskin kuntia rakennettaessa siis sellainen kunta jolla on taloudelliset ja riittäviin henkilöstövoimavaroihin perustuvat mahdollisuudet ja edellytykset vastata niitten palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta sekä rahoituksesta